tässä on tosiaan haluttu yhtenäistää näitä seuraamuskäytäntöjä ja sitä kautta lisätä oikeusturvaa meidän nuorille miehille kun he suorittavat tätä palvelusta

tämä on yksi niistä asioista mistä on kyllä todettava että tästä on oltu vähän montaa mieltä tämän valmisteluprosessin aikana joten tämä ei ole mikään ihan helppo asia

voin kuvitella että tämä herättää keskustelua tuolla valiokunnissa mutta pidän silti tätä esitystä perusteltuna ja tässä muodossa se on ollut tosiaan kaksi kertaa aikaisemminkin täällä ja se on kyllä aika tarkkaan mietitty ratkaisu

tässä on edellytykset tietenkin vastaisuudessakin pidempiinkin poistumiskieltoihin eli neljän päivän poistumiskieltoihin ja pidempiin jos koetaan että oikeasti on tarvetta esimerkiksi ajoittaa se viikonlopulle

jos halutaan oikeasti että se rangaistus sitten kirpaisee jos koetaan että on niin vakavasta asiasta kysymys että tämä on tarpeen niin tämmöinen mahdollisuus toki löytyy

kyllä minä uskon että kaikki te jotka tunnette puolustusvoimat tiedätte että siellä kyllä tämän tyyppiset asiat ovat perinteisesti erittäin hyvin kunnossa

ja se arvostus niitä kohtaan jotka sitten siellä tekevät päätöksiä vastaavat niin varusmiesten turvallisuudesta kuin myös siitä toiminnasta ja siitä että kaikilla on kohtuulliset ja hyvät olosuhteet suorittaa sitä palvelua uskon että se kunnioitus jatkossakin tulee varmistumaan vaikka tämä laki muuttuu

tämä käytännössä vain vakiinnuttaa suurelta osin nykykäytännöt että oikeastaan se suurin muutos just tähän kurinpitopuoleen on tämä viikonloppupoistumiskiellon muutos joka käytännössä tarkoittaa sitä että jos sitä halutaan käyttää niin se edellyttää sitä neljän päivän poistumiskieltoa

sitä tullaan tietenkin varmasti seuraamaan ja tärkeätä on se että tähän löytyy hyvä järjestely joten en ole tästä huolestunut mutta sen sijaan olen kyllä huolestunut tästä koulupuolen asiasta mutta se nyt ei ole minun asiani täällä tänään

tämä on erittäin vakava asia niin kuin totesitte ja tämä on semmoinen asia missä puolustusvoimat kyllä haluaa tehdä kaikkensa sen eteen että voidaan siltä osin kuin saadaan näitä nuoria miehitä astumaan palvelukseen pitää heistä huolta

niin kuin totesitte tämä on monelle miehelle erittäin hyvä kokemus joka osaltaan vaikuttaa siihen että heidän elämäntilanteensa yleensä paranee varsinkin niillä joilla on ollut tällaista syrjäytymisen uhkaa

on todettu että lähtökohtana on että puolustusvoimien toteuttama esitutkinta toteutetaan laadukkaasti ja päätökset esimerkiksi kurinpidon osalta ovat tämän lain mukaisia ja hyvin perusteltuja jolloin tarvetta valittamiselle tästä tarjotusta mahdollisuudesta huolimatta ei pitäisi olla

tämä nykyinen laki ei mahdollista muutoksenhakua kurinpito ojennuksista mutta niidenkin osalta on ollut jo tänä päivänä mahdollista tehdä kantelu joukko osaston komentajalle

mutta tästä huolimatta näitä kanteluita on erittäin erittäin vähän missä on kanneltu joukko osaston komentajalle kun on esimerkiksi viikonloppuvapaita evätty tai muuta joten tätä kautta meidän arviomme on ja puolustusvoimien arvio on että tämä ei aiheuta tämmöistä valitussumaa

joten tältä osin minulla on se käsitys että tämä tulee toimimaan mutta tietenkin tätä pitää seurata ja jos tähän päädytään niin sitten tietenkin tätä on syytä arvioida mutta meidän hallintomme ja myös puolustusvoimien sisäinen arvio on että tämä ei ole suuri riski

mitä tulee sitten tähän edustaja mäntymaan kysymykseen niin joissain vakavissa rikoksissa on kyllä yksiselitteisesti niin että poliisilla on laajempi kompetenssi ja myös paremmat resurssit hoitaa näitä asioita ja siltä osin kuin on järkevää siirtää

ja siinä tapauksessa myös

näyttää

kaikkien osapuolten kannalta parempi

keskustelu on päätynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnalle annettava vältän lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdentasoisia kuin minusta ehdot täyttä asiaa lähdetään

tuli perustuslakivaliokunnan ja lausunto keskustelu on päätynyt asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen yhdeksäs asia voi mennä vastaehdot täyttä asiaa lähdetään maa ja metsätalousvaliokunta keskustelu on päättynyt pasi elähdyttää maa ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivä kymmenesosia voimme neuvosto koen että asialle mitään maa ja metsätalousvaliokuntaan keskustelu on päättynyt

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivä on ihan järkevää että asia näytetään liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelu on päättynyt näitä siirretään poliisille ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdestoista sija voi mennä uskon että se on päätetty asia lähetetään talousvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmastoista siinä tapauksessa kaikkien osapuolten kannalta parempi ratkaisu